on hyvä että eduskunta voi keskustella kirkkolaista vaikka lain sisällön kirkolliskokous päättää täysin itsenäisesti

meillä oli asiantuntijana muun muassa ed

tiedän että näitten järjestelmien rakentamiseen on käytetty myös yhteiskunnan tukivaroja muun muassa keski suomesta mainitsen kuhmoisten multian petäjäveden kunnat ja on eräitä muitakin ja sitten nämä järjestelmät uhataan jättää käyttämättä

tässä yhteydessä haluan korostaa sitä näkökohtaa että meidän lainsäädäntöämme tulee muodostaa sellaiseksi että se kunnioittaa ihmisen elämää alusta alkaen

näistä on kannettava huolta aivan kuten edellisissä puheenvuoroissa on sanottu

on muistettava että saamelaiset edustavat alkuperäistä väestönosaa suomen maankamaralla ja tämän vuoksi on arvokas asia että heidän kielensä tai itse asiassa nämä kolme saamen kieltä saataisiin säilymään

meidän nuorisomme on entistä fiksumpaa entistä ajattelevampaa aivan varmasti parempaa kuin voimme noin yleisessä keskustelussa sanoa ja sen vuoksi uskon että seurakunnallinen aktiivisuus tätä kautta myös nuorten keskuudessa entisestään paranee

pidän tätä hukkainvestointina

samoin katson että vaikka on toimivat langattomat yhteydet niin se on myös vaihtoehto häi riötilanteissa jos on langallinen yhteys ja päinvastoin

varsin perustellusti voidaan sanoa että elämä alkaa jo hedelmöityksestä ja ihmisen varttuminen on hyvin pitkällä eri vaiheissa äidin kohdussa niin että elämän äidin kohdussa tulee olla myös lainsäädännöllä suojeltua

tämä on haasteellinen tehtävä mutta toivon että nyt käsiteltävänä olevan asian saamelaisalueen koulutuskeskuksen kautta voidaan tehdä se mitä on tehtävissä saamen kielen säilyttämiseksi

toivon että valiokuntakäsittelyssä löydetään myös tämä vaihtoehto että on myös kilpailutus teleliikenteen markkinoille langallisessa viestintäverkossa

onneksi näkee terveitä päiviä mutta tulee myös vammautumisia sairastumisia ja sen takia tämä hallituksen esitys on yksi korjaus tässä lainsäädännössä jolle on nähty olevan aihetta

he ovat saaneet täysivaltaisen kummin oikeuden ja näin ollen on luonnollista että myöskin seurakuntaneuvoston kirkkovaltuuston vaaleissa heillä on äänioikeus seurakuntaneuvoston tietenkin vain näissä yhteistalouksissa missä seurakuntalaiset valitsevat toimielimen

pulliainen kiinnitti täällä myös asian yhteydessä ihan huomionarvoiseen näkökohtaan huomiota siihen että luonnonvaraisia eläimiä ihmisten toimesta tuodaan ja tämä on kysymys johonka toivon että valiokuntavaiheessa kiinnitetään huomiota

kirkkoherranvaalin osalta näkisin että nykyinen vaalitapa on hyvä

en pidä hyvänä jos kirkkoherran vaali siirtyisi neuvostolle tai valtuustolle

samoin muutama viikko sitten kiinnitin huomion siihen että luonnonvaraiset eläimet saattavat levittää myös arvaamattoman määrän arvaamattomia tauteja

näen että seurakuntalaisten on voitava ikivanhaa oikeutta käyttäen vaikuttaa myös kirkkoherran valintaan

arvoisa puhemies

haluan yhtyä niihin ajatuksiin joita ed

tämä todettiin kirjallisessa kysymyksessä muun muassa susien osalta

toivon että tämä kirkon rohkea askel olisi askel kohti seurakuntaelämän ja kirkon toiminnan elpymistä

kyse on myöskin viime sotien veteraaneista ja heidän kohdallaan minä haluan korostaa sitä inhimillisyyttä jota ed

me kaikki ymmärrämme että jos on hätätila silloin on annettava turvapaikka ja autettava ja tässä nämä hyvät periaatteet tietysti ovatkin

valtakuntien rajat eivät pidättele luonnonvaraisia eläimiä ja helposti taudit menevät kotieläimiin ja sitä kautta kotieläimet myös tuotantoeläimet ja ihmisetkin ovat vaarassa

rajamäki entisenä asianomaisena ministerinä toi esille huomionarvoisia näkökohtia

toivon että tämän asian valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään hyvin monipuolisesti huomiota erilaisiin uhkakuviin

mutta toisaalta tässä kuluneina aikoina on myöskin ihmetelty kahden isoäidin kohtaloa jossa inhimillisyys olisi ollut paikallaan ottaa huomioon ja löytää myös perhekulttuuri jossa arvostettiin sitä että nuoremmat polvet pitävät huolta vanhemmista ikäpolvista

arvoisa puhemies

mutta toivon että todellakin oikeustaju kansalaisten hyväksyntä olisi se mikä ohjaa näitä ratkaisuja

tämä resurssipula johonka edellä olevat puhujat viittasivat on asia johonka tulee puuttua tulevissa budjettivalmisteluissa siten että kansalaisen oikeusturva ei kärsi niiden voimavarojen vuoksi joita oikeuslaitokselta mahdollisesti puuttuisi

tulostavoitteet ja nämä muut ovat osaltaan jo nyt vähentäneet voimavaroja oikeuslaitoksissa jotenka näkisin että nyt olisi aiheellista selvittää kuinka voitaisiin saada riittävästi taloutta ja budjettia taakse

samalla toivon että meillä käräjienpitopaikkakunnat eivät enää harventuisi vaan että käräjiä voitaisiin pitää mahdollisimman hajautetusti jotta asian kaikki osapuolet saataisiin mahdollisimman hyvin paikalle

haluan kohdaltani tässä korostaa juuri tätä palvelusturvallisuutta niin varusmiehen itsensä kuin palvelustovereidenkin kannalta johon tällä lainmuutoksella halutaan tähdätä

arvoisa puhemies

hallitus on aivan oikein kiinnittänyt asumisen ja asumisviihtyvyyden ja asumisterveyden kannalta tärkeään asiaan huomiota

nythän monta kertaa on ollut puute se että tärkeät henkilöt usein syytetyt tai todistajat puuttuvat ja näin ollen käräjät myös tästä syystä tarpeettomasti pitkittyvät

tiusanen mainitsi rakennustarkastuksen ja rakennusvalvonnan kohdalla on voimavaroja tänä aikana ehkä vähemmän mitä aiemmin on ollut koska kunnissa joudutaan miettimään kuin virkoja jätetään täyttämättä eläköitymis ja niin edelleen

ratkaisujen yhteydessä ja usein tekniseltä puolelta rakennusvalvonnasta on menetetty virkoja

sen takia siellä on paineita tässä asiassa jotta tehtävät tulevat hyvin hoidettua

jos ajatellaan postilähetystä niin veroilmoitus katsotaan jätetyksi määräaikaan mennessä jos siinä on sen päivän postileima jolloinka veroilmoitus on jätettävä

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että tähän ongelmaan kiinnitetään huomiota

vaikka sähköinen käytäntö on lisääntynyt paperi on aina paperia ja sen takia sitä näissä asioissa pitää voida käyttää

tämä olisi paras ratkaisu asiaan

niin yrittäjät kuin muutkin verovelvolliset tarvitsevat myös neuvontaa ja asiointia ja silloin palveluverkoston tiheydellä on merkitystä

on hyvin valitettavaa että keski suomessa esimerkiksi ollaan sulkemassa keuruun ja joutsan veropalvelupisteet ja keskittämässä toiminnot maakuntakeskukseen

kysymyshän on siitä että palvelujen tarvitsija voi saada mahdollisimman tarkoituksenmukaista sosiaalipalvelua joka ulottuu ympäri vuorokauden tarpeitten mukaan

lähellä oleva palvelupiste auttaisi siinä että ilmoitukset myös tulisivat määräaikana paremmin perille ja neuvonnan kautta oikein täytettyinä

silloin palvelun tarvitsijan kannalta ei ole väliä sillä onko sen tuottanut yhteiskunnallinen palvelujen antaja vai yksityinen

minun ymmärtääkseni tällä hallituksen esityksellä josta on annettu mietintö halutaan juuri tätä yhteistä hyvää edistää

arvoisa puhemies

pulliainen sanoi niin suomi on arktisen osaamisen ja arktisen tutkimuksen kärkimaita maailmassa aivan kärjessä monissa asioissa

toivon että tämä saa valiokunnassa myönteisen käsittelyn

ajattelen muutama vuosi sitten multialla ollutta metsäpalon alkua jonka siellä naapurini kouluikäiset reippaat nuoret ja lapset tukahduttivat niillä menetelmillä millä vain kykenivät ja pystyivät nuoretkin voivat tehdä

mutta minä koen hyväksi sen että meillä kehitettäisiin entistä enemmän kulujen korvaamista mitä vahingoista tulee ja palkitsemista ja tunnustuksen antamista koska näitä kansalaishyveitä tarvitaan että autetaan ja vahinkoja torjutaan ja tulipaloa joka on syttymässä siinä alkuvaiheessa sammutetaan

toivon myönteistä jatkokäsittelyä

mutta yhtä aiheellista olisi kiinnittää huomiota kaikkeen väkivaltarikollisuuteen ja sitä ennalta ehkäiseviin toimiin kuin myös siihen että kiinnitetään huomiota kaikessa väkivaltarikollisuudessa uhrien asemaan ja uhrien läheisten asemaan ja tehtyjen vahinkojen hyvittämiseen

arvoisa puhemies

huoltovarmuus on kaikissa suhteissa perusasia alkaen ruuan huoltovarmuudesta mutta sama koskee hyvin korostetusti myös nyt käsiteltävänä olevaa asiaa lääkkeitten huoltovarmuutta kaikissa tilanteissa

suomalainen metsästäjä tajuaa luonnon arvon ja hän pitää yllä luonnon kaikkinaista tasapainoa

arvoisa herra puhemies

muistan lapsuudessani ja nuoruudessani jatkosodan jälkeisenä aikana reserviläisenä suomen armeijassa palvelleen isäni pohtineen sitä mitenkähän näiden inkeriläisten kävi joita hän oli ollut reserviläisenä sotilaana saattamassa vainikkalan juna asemalle

minusta on edesvastuutonta jos meillä tullaan tilanteeseen että näin keskeiset velvoitevarastoitavat asiat kuin mistä nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse loppuisivat maasta

minulle eilen soitti keuruun läntisestä osasta yksinhuoltajaäiti joka sanoi että enää ei uskalla lähteä kuntolenkille ulkoilemaan

meillä pitää olla näitä kaikissa olosuhteissa ja toiveajattelu että niitä muutamassa kuukaudessa voitaisiin kriisin tullen valmistaa on epärealistista ajattelua

lapset pelkäävät petoja

siellä karhut vierailevat omenapuitten äärellä ja jälkiä on niin paljon että petoyhteyshenkilöt eivät enää kykene tai viitsi tai välitä näitä jälkihavaintoja tehdä

arvoisa puhemies

ja on hyvä että ministeri thors on keskustellut presidentti mauno koiviston kanssa asioista että tämä nyt tehtävä lainmuutos säilyttää inhimillisen tekijän inhimillisen näkökulman näissä asioissa

aivan kuten edellisissä puheenvuoroissa muun muassa edustajat kangas ja lauslahti toivat esille on todella hyvä periaate että maksetaan tarpeen mukaan

jos tulee ongelma kriisi olkoon se pandemia mikä tahansa luonnononnettomuus mikä tahansa ei tarvitse olla aseellinen selkkaus niin silloin on kaikkea muuta tehtävää joka on kiireellisempää kuin tällaisten asioitten tekeminen

samoin tämä yksinhuoltajaäiti myös kertoi siitä että hän ei ole uskaltanut mennä lähistöllä olevaan metsäänsä katsomaan tuulenkaatopuita joita nämä kesän myrskyt ovat kaataneet

kun ensimmäisessä kerroksessa ei hissistä hyötyä ole sillä tavalla kuin ylemmissä kerroksissa on niin hallituksen esitys on hyvä ja on hyvä että tällä tavalla halutaan pitää maan rakennuskannasta myöskin huolta

ja on hyvä että täällä on valotettu inkeriläisten historiaa jotka olivat suomalaisia pääosin savosta ja jotka siirrettiin stolbovan rauhan jälkeen ruotsin silloin valloittamille alueille

raviurheilu on voimakas tekijä siinä että hevostalous on saavuttanut sen kasvavan aseman ja suosion mikä sillä tällä hetkellä on

tuollaisia tilanteita varten pitäisi kaiken mahdollisen olla jo ennalta tehtyä

ikääntyvät ihmiset tarvitsevat hissit ja tämän vuoksi voidaan auttaa myös ihmisten kotona asumista mahdollisimman pitkään

tiusanen toi esille tämän infuusionestekysymyksen rinnalla minkä ed

inkerinmaan historia on mielenkiintoinen ja olisi toivottavaa myöskin että ne inkeriläiset jotka jäävät asumaan asuinsijoilleen voisivat menestyä ja että sinne myöskin jäisi nuorta väkeä joka pitäisi huolta iäkkäimmistä inkerinmaan asukkaista

tällä on hyvin myönteisiä vaikutuksia monille elämän

mauri salo kiinnitti huomiota myös talkootyön osuuteen ja sen välttämättömyyteen että talkootyö kolmannen sektorin toiminnat urheilukilpailuissa voisi säilyä verovapaana

minulle yrittäjät lääketeollisuuden taholta ovat sanoneet että se ei ole kannattavaa

näen että tähän olisi kaikki syy myös jatkossa

mutta kuinka tahansa se on kuitenkin välttämätöntä että meillä pystytään tuottamaan rokotteita omassa maassa

meillä on ollut onnellinen varjelus että meille ei tullut lintuinfluenssaa johonka uhkakuvat olivat olemassa ei ainakaan vielä ole tullut

lapsiperheet eivät uskalla enää mennä metsään

mutta meillä ei ole rokotetuotantoa

maailmalta saatavat rokotteet ovat sopimuksienkin ollessa hyvän onnen varassa jos niitä osutaan saamaan

joku sanoo että minä en pelkää

minä sanon että tähän hänellä on oikeus antaa oma mielipiteensä mutta kuinka mahtaisi olla tositilanteessa sitten jos petovaara olisi realistinen

sen takia näkisin että meidän hyvänä päivänä jota me taloudellisen lamankin keskellä elämme pitäisi luoda nämä valmiudet tällaisiin kansallisiin perusturvallisuuden kannalta huoltovarmuuden näkökulmasta keskeisiin asioihin

helppo on jossakin kaupungissa tai jossakin sisätiloissa sanoa että minä en pelkää petoja tai maisemassa jossa tietää että niitä ei välttämättä ole

mutta vielä suurempi asia on antaa täysi oikeus sille pelolle joka on terve suojavaisto vaaran osalta ihmisillä jotka pelkäävät petoja

joudun todella murheekseni toteamaan että nuoret ovat vieraantuneet yhä enemmän luonnosta samoin lapsiperheet

tämä on vakava asia

samoin metsänomistajat vieraantuvat myöskin omistamistaan metsistä petovaaran johdosta

edelleen monet ovat pihapiireissään kohdanneet petoja mutta meillä on tämä ongelma jo mennyt niin pahaksi että maaseudulla kun ihminen kohtaa petovaaran sille vain naureskellaan

kyllä silloin jos peto tulee kaupunkiin kautta maan tulevat television kuvaruudussa piippaavat varoitukset että peto on nähty siellä ja siellä

onneksi sirkka liisa anttila maa ja metsätalousministerinä on nyt ottanut kantaa että poliisilakia voitaisiin käydä soveltamaan ihmisten turvallisuuden toteuttamiseksi ja petojen metsästämiseksi

minun mielestäni perustuslaki takaa ihmisen turvallisuuden niin maaseudun syrjäisimmässäkin paikassa kuin kaupungissa

vaikka liikenne tappaa ihmisiä ja ihminen itsekin käyttäytyy väkivaltaisesti toista ihmistä kohtaan valitettavasti niin metsä ja suomalainen maaseutu on perinteisesti koettu turvan ja rauhan tyyssijana ja sellaisena se tulee säilyttää

se mikä on törkeätä on se että tätä rauhaa ja turvallisuutta on vaarannettu suurpetopolitiikalla ja tähän ainakin kansa vaatii muutosta

toivon että poliittiset päättäjätkin alkavat vihdoin tajuta mitä kello on asiassa lyönyt

arvoisa puhemies

tässä ovat kysymyksessä myöskin postipalvelut

kansalaisten asiointimatkat ovat vaarassa pidentyä

monet taajamatkin kylistä puhumattakaan ovat vaarassa menettää postin lähipalvelupisteensä

jatkossa tulee kiinnittää huomiota siihen että ne palvelut jotka on luvattu säilyttää myöskin säilyvät eikä itella pysty oman yritysohjailunsa puitteissa lopettamaan kansalaisten lähipalveluita

arvoisa puhemies

tiusanen aivan oikeasta asiasta lähti virittämään keskustelua niin haluan täydentää aiempaa puheenvuoroani mistä on kyse

muun muassa ilmoitetaan että vantaan kaupungissa martinlaakson lähiön posti on tällä hetkellä tilapäisesti loppunut kun yrittäjän kanssa ei ole saatu sopimusta aikaiseksi

postipalvelut ovat myyrmäellä mutta monet ihmiset jotka ovat autottomia joiden on vaikea liikkua tarvitsisivat lähipalvelua